sen lisäksi että siellä yrittäjä joutuu toimimaan avin tarkastajalle seremoniamestarina kun tämä avin virkailija käy siellä tarkastuskäynnillä on monenlaisia nippeleitä joista pitää pitää huoli

haluaisin kiinnittää ministerin huomiota poliisin resursseihin kaakkoisessa suomessa ja sellaiseen yksityiskohtaan koskien tulkkauspalveluita että tänä päivänä tämä rikollisuus tuolla rajan pinnassa on hyvin kansainvälistä kuten tiedetään ja suoraan sanottuna meillä on tällaisia suomalais venäläisiä koplia jotka rötöstelevät

onko meillä oikeasti varaa maksaa tällaisista asioista virkamiehille palkkaa

nyt on sellainen tilanne että poliiseilla ei ole käytössään tulkkia poliisilaitoksella vaan he ostavat tulkkipalveluita käännöstoimistoista ja tässä yleensä menetetään rahaa ja aikaa kun rikoksia selvitetään

se varmasti parantaisi kauppojen tuottavuutta lisäisi dynamiikkaa markkinoilla

edelleen työntekijöiden ensimmäinen sairauslomapäivä voitaisiin muuttaa siten että se olisi työntekijän omassa piikissä

monet poliisimiehet ovat mananneet sitä että rosvojen jäljet kylmenevät ja jäljet ehditään peitellä kun odotellaan tulkkia paikalle kun sitä laitoksella ei ole

siitä oli keskustelua jossain vaiheessa ja käsittääkseni hallitus otti tämän työlistalle että pohditaan millä tavoin alv velvoitteen synnyn jaksotusta yrittäjille voidaan muuttaa

arvoisa puhemies

minun mielestäni yhteisöveron laskeminen joka tapahtui on parempi vaihtoehto ja tietenkin voidaan harkita sitä laskettaisiinko yhteisöveroa vielä edelleen

sen lisäksi meidän tulee tehdä tietysti paljon muita toimenpiteitä helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista parantaa oppisopimuskoulutusta ja niin edelleen tällaisin keinoin parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä

kun tuli noista raskaan liikenteen mitoista ja massoista puhetta joissain puheenvuoroissa niin toteaisin vielä sen että kun kannetaan suurta huolta siitä etteivät suomen tiet ja sillat kestä näitä raskaampia autoja niin eihän olekaan tarkoitus että ympäri suomen näillä uusilla isoilla kuljetusvälineillä liikuttaisiin vaan ne tulevat käyttöön vain tietyille reiteille joilla esimerkiksi paperiteollisuuden puutavaraa kuljetetaan paikasta a paikkaan b ei ole tarkoitus todellakaan ajaa ympäri suomen näillä isoilla autoilla

ja nythän hallitus on varannut määrärahan sitä varten että näillä ennakkoon katsotuilla reiteillä sitten parannetaan siltojen kestävyyttä ja teiden kestävyyttä jotta näillä isommilla autoilla voidaan siellä ajaa

arvoisa puhemies

tällainen täsmäkysymys

meillä tässä kesällä oli oikeustapaus jossa oli jonkun liivijengin jäseniä tuomittu ei järjestäytyneen rikollisuuden pykälien mukaan vaan normaalien pykälien mukaan vaikka näin kansalaisen oikeustajun mukaan he toimivat järjestäytyneen rikollisuuden edustajina

arvoisa puhemies

toki tämä asia varmasti kuuluu myös oikeusministeriölle mutta miten sisäministeriössä tämä järjestäytyneen rikollisuuden toiminta nähdään nyt vallitsevan lainsäädännön suhteen

onko poliisilla ja yleensä viranomaisilla mahdollisuus saada näitä järjestäytyneen rikollisuuden edustajia järjestäytyneinä rikollisina tuomiolle vaiko ei

tiedämme esimerkiksi että valio tekee erittäin hyvää bisnestä tällä hetkellä venäjän suuntaan ja siellä liiketoiminnat kasvavat ja merkittävä määrä suomalaista maitoa ja siihen pohjautuvia tuotteita viedään venäjälle

tuntuu vähän hassulta että nyt sitten särkiä ongitaan saimaasta sintti kerrallaan kun tätäkin voisi ehkä teollisessa mittakaavassa harjoittaa koska esimerkiksi tölkitetty särki on erittäin hyvin kaupaksi käyvä tuote tällä hetkellä tuonne idän suuntaan

ylipäätään kuinka suomalaista lähiruokaa voisi venäjälle paremmin viedä ja mitä hallitus voisi tehdä tämän edistämiseksi

uskon että paljon tehdään mutta mitä muuta vielä voitaisiin tehdä koska nyt kannattaa takoa kun rauta on kuumaa ja tuotteet käyvät hyvin kaupaksi

arvoisa puhemies

kyllähän tämä opposition ihmetys harmistus ja muu mekastus viimeistään osoittaa sen että hallitus on tehnyt hyvän esityksen ja olemme tekemässä hyvää päätöstä

voisiko hallitus pohtia näin pienyrittäjänä kysyn voitaisiinko kenties palauttaa esimerkiksi tämä toimintavaraus käsite yrityssuunnittelun repertoaariin

siis kysehän on siitä että yritys voi voittovaroja panna syrjään jotain tiettyä investointia varten useamman vuoden ajan ja niistä sitten tehtäisiin tämä iso investointi kerralla

rajavartiosto sai hyvin lisää resursseja mutta tullin resurssit kaakkoisella rajalla ovat entisellään vaikka liikenne on moninkertaistunut ja kasvanut

tähän soisi nyt myös lisää pohdintaa

arvoisa puhemies

meillä ei täällä mene erityisen hyvin emmekä me tiedä meneekö kohta vielä huonommin vai joko pikkuhiljaa nousukausi kohta alkaa ja talouden pyörät alkavat pyöriä nopeammin

siksi on ensiarvoisen tärkeää että tulevien vuosien menokehyksiä linjattaessa päätavoitteeksi on asetettu valtion velkaantumisen taittaminen ja taloudellisen kasvun aikaansaaminen satsaamalla kasvuyrittäjyyteen

edelleen hallituksen tavoitteet nuoriin panostamisesta ja nuorista huolehtimisesta sekä oikeudenmukaisuuden säilyttämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa ovat erittäin hyviä ja kannatettavia asioita

on tärkeää että nämä toimenpiteet toteutetaan

ne osaltaan edesauttavat suomea nousuun ja myöskin mahdollistavat maamme pysymisen parhaassa mahdollisessa kolmen an luottoluokassa millä on suuri merkitys

kehyspäätökseen sisältyy monia yksityiskohtia jotka edesauttavat pk yritysten kasvua

jokaiselle lienee selvää että uudet työpaikat suomessa syntyvät nimenomaan ja ainoastaan niihin yrityksiin jotka tällä hetkellä ovat mikro pieniä tai keskisuuria yrityksiä ja joilla on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaansa

on jo nähty etteivät olemassa olevat suuryritykset suomessa henkilökuntansa määrää lisää vaan päinvastoin vähentävät sitä suhdanteista riippumatta

stadighin ja elorannan työryhmissä on tehty ansiokkaita ehdotuksia siitä kuinka yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan rakenteita tulee kehittää jotta kasvu mahdollistuisi ja talous tervehtyisi

kaikille meille on selvää ettei puolustusvoimien rahoitus ole tällä hetkellä tarpeiden tasalla

käynnissä oleva rakenneuudistus ja ankara säästökuuri muodostavat riskitekijän

tason kuuluu olla sellainen että voidaan asianmukaisesti harjoitella ja kouluttaa reserviä sekä tehdä tarvittavat materiaalihankinnat varastojen ylläpitämiseksi

valtioneuvosto on laatinut suomen kyberturvallisuusstrategian jonka yksi osa alue on kyberpuolustus

kyberpuolustuksesta taas vastaa puolustusvoimat

nämä molemmat ovat koko suomen kannalta olennaisia liikenneväyliä sillä merkittävä osa venäjän viennistämme ja muustakin venäjän liikenteestä kulkee näitä reittejä pitkin

jos kyberpuolustus ei meillä vielä ole muihin aselajeihin rinnastettava aselaji niin kaukana ei ole se tulevaisuus jossa se on painoarvoltaan vähintään yhtä tärkeä kuin perinteiset aselajit

ehdottomasti on oltava kyky vaikuttaa vihollisen tai ennakoidun vihollisen järjestelmiin haluttuna hetkenä

edellä mainittujen suurten linjausten lisäksi kehyspäätöksessä on hyviä pienempiä yksityiskohtia

pitää olla kyberhyökkäyskyky

perusopetuksen ryhmäkokoja pienennetään edelleen kohdistamalla tähän lisärahoitusta

minusta suomen tulisi pikimmiten hakea naton täysjäsenyyttä

harmaan talouden torjuntaan panostetaan lisää varoja

nykyinen hallitusohjelma ei sitä mahdollista joten meidän on tyytyminen tähän välitilaan jossa järjestelmämme ovat nato yhteensopivia yhteistyö toimii mutta jäseniä ei olla

veteraanilisää korotetaan

mielestäni hallituksen tulisi vielä pohtia tarkasti kannattaako esimerkiksi kilometrikorvausjärjestelmää muuttaa päätöksessä esitetyllä tavalla

pohjoismainen puolustusyhteistyö on todella kaunis ajatus

mitäköhän se käytännössä voisi olla

epäilen että paljon työkseen ajavat jättävät ajonsa vähemmälle mikä pienentää autokaupan kautta saatavia verotuloja sekä polttoaineverotuottoa ja lopputulos voikin olla valtion kannalta negatiivinen

puolueettomia ovat ruotsi ja suomi

ruotsin sotilaallinen vaikutuskyky on viime vuosina rapautunut olennaisesti

toki voimme tehdä materiaalihankintoja yhdessä näin ehkä jopa säästää mutta on pidettävä mielessä ettei tämä ole sotilaallista puolustusyhteistyötä

kilometrikorvausjärjestelmään ei tulisi puuttua

onko ruotsi sellaiseen valmis

arvoisa puhemies

kaikkein parasta olisi jalat tukevasti ilmassa sanoen että eu muodostaisi keskuudessaan oman sotilaallisen puolustusliiton

tällainen puolustusliitto olisi myös globaalisti ajatellen merkittävä voimatekijä

sen sijaan minusta tämä eduskunnan meidän sorvaamamme yle verouudistus ei ole niin hyvä kuin voisi olla

se kannustaa tehottomuuteen

erityisesti tämä automaattinen indeksikorotusjärjestelmä luo minusta tämmöistä sisäsyntyistä tehottomuutta organisaatioon

näin tapahtuu tällä hetkellä yksityisellä mediapuolella

jotta yleisradiokin saataisiin jatkossa toimimaan tehokkaammin ja tuottavammin minusta olisi syytä rakentaa sellainen rahoitusmekanismi joka loisi tällaista sisäistä kilpailua sielläkin ettei se rahoitus tule kuin manulle illallinen

toisin kuin edustaja brax olen kyllä sitä mieltä että tämä eduskuntaryhmien päätös peruuttaa automaattinen indeksikorotus nyt tältä vuodelta ja lähivuosilta on hyvä asia ja minusta siitä tulisi tehdä pysyvä käytäntö

arvoisa puhemies

jokainen kansalaisaloite joka on vakavalla mielellä laadittu ja saanut riittävästi allekirjoittajia ansaitsee tulla asianmukaisesti käsitellyksi täällä eduskunnassa

avioliitto on instituutio joka osaltaan on varmistanut yhteiskunnan jatkuvuutta

vaikkemme voikaan määrätä lapsen onnellisuudesta tai hänen kotiolosuhteistaan uskon että yhteiskunnan tulee kuitenkin viitoittaa tietä siihen että avioparit koostuvat eri sukupuolta olevista ihmisistä

arvoisa herra puhemies

varmasti hyvin pitkälle myös näin on

olen kuitenkin sitä mieltä että vaikka ensinnäkään tietenkään yleisradion rahoitusta ei tule romuttaa kokonaan ei välttämättä arvioida nollapohjalta joka vuosi uudestaan niin sellaisen kilpailullisen mekanismin siellä olisi oltava

arvoisa puhemies

suomi on harvaan asuttu maa ja liikennejärjestelmämme koskee jokaista suomalaista

ajatellaan auton moottoreita

meillä vuosikausia autojen moottorit kasvoivat niiden kulutus kasvoi ne olivat suurin piirtein samantehoisia ja niiden tuotantokulut kasvoivat kunnes sitten määrättiin tiukkoja ympäristönormeja öljyn hinta alkoi kallistua ja kas kummaa syntyi ulkopuolinen pakko joka kannusti tuottavuuden parantamiseen

tämän päivän autonmoottorit tuotetaan edullisemmin niihin menee vähemmän metallia ne kuluttavat vähemmän polttoainetta tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja silti niissä on enemmän tehoa ja ne ovat halvempia kuluttajalle

tätä tarkoittaa tuottavuuden parantaminen

uskon että tämä tarkoittaa sitä että tempoileva liikennepolitiikka on historiaa ja hankkeet ja suunnitelmat toteutuvat hallitusti suuren vision mukaisesti

nyt tässä yleisradion rahoitusmekanismissa ei ole tällaista kiihoketta joka loisi automaattisesti tämänkaltaista insentiiviä että toiminta tehostuisi

on viisasta että lähtökohdaksi otetaan talouden realiteetit siten että investointien painopisteitä kohdennetaan pääväylille ja elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin solmukohtiin

arvoisa puhemies

pidän erityisen suotavana että venäjälle suuntautuva liikenne ja logistiset ratkaisut huomioidaan tässä käsillä olevassa liikennepoliittisessa selonteossa

merkittävä osa venäjän viennistämme ja muustakin venäjän liikenteestä kulkee näitä reittejä pitkin ja siten ne ovat olennainen osa vienti infrastruktuuriamme

tässä nyt on kai kauttaaltaan täällä salissa todettu että kuntien rahat eivät riitä

mielestäni yleinen kokemus osoittaa sen että kunnat eivät kyllä organisaationa kykene itse uudistumaan ja tällainen itsekriittinen tarkastelu kunnilta puuttuu ja siksi tätä kuntauudistusta tarvitaan ja siksi ministerin äidillistä ohjausta kunnat kaipaavat

meillä hallitusohjelmassa puhutaan siitä että järjestämisvastuu ja tuottaminen palveluiden osalta pitäisi eriyttää

tämähän olisi oiva keino parantaa kuntien palveluiden tuottavuutta

esimerkiksi palveluhaasteen käyttöönotolla eriytetään tuottaminen ja annetaan kilpailutukseen tuotettavia palveluita ja sitten jos joku muu taho kolmas osapuoli tai yritys kykenee tarjoamaan niitä paremmin kuin kunnan omana tuotantona niin tämähän olisi meille kaikille hyväksi

arvoisa puhemies

suomi tarvitsee rakenteiden uudistamista

huoltosuhde meillä suomessa heikkenee koko ajan kunnat velkaantuvat ja yhdyskuntarakenne hajautuu

jos nyt emme tee mitään nykykehityksellä on aivan varmaa että silloin ne palvelut vasta katoavat tai niiden hintalappu on niin katastrofaalisen suuri ettei niihin ole varaa

jos vaikkapa joka kymmenes näistä paikoista voidaan jättää täyttämättä saavutettava säästö on siinäkin miljardiluokkaa vuositasolla